toin tämän esimerkiksi omassa ryhmässä esille että tämä tulee kohdistumaan epätasaisesti eri työntekijöihin

tästä olisivat eniten kärsineet sairaanhoitajat hoiva ala poliisit palomiehet ja kaupan ala ja minun mielestäni oli järkevää ja arvostusta herättävää että pääministeri sipilä ja valtiovarainministeri stubb ja soini päättivät muuttaa tätä ja tuoda tähän sellaisia elementtejä että sunnuntailisät ja ylityökorvaukset säilyvät ulkopuolella

suuressa osassa eurooppaa painopiste on siirretty vahvasti käytön verottamiseen eli liikennepolttoaineiden verottamiseen ja vuosittaisiin käyttömaksuihin ja tähänhän me lähdimme myös edellisessä hallituksessa keskustan kokoomuksen ja vihreiden johdolla autoilun verotusta viemään ja saimme siinä hyvin hyviä tuloksia aikaiseksi

pidän myös erittäin arvokkaana sitä että tämä hallitus nyt tekee ratkaisun perhevapaakustannusten tasaamisesta eri yritysten kanssa

nyt kuitenkin itseäni pohdituttaa se että kun ensi vuoden budjetissa puutumme autoilun verotukseen nyt aika paljon talouden näkökulmasta fiskaalisin perustein niin näyttää siltä että ilmassa on olemassa isoja vaaratekijöitä että voimme mennä jopa väärään suuntaan tässä autokehityksessä

tämä tulee merkittävästi parantamaan naisvaltaisten alojen työllisyystilannetta ja myös tasoittamaan kustannuksia siinä mielessä

ihan lyhyesti

arvoisa puhemies

pidän myönteisenä sitä että tänään täällä salissa on puhuttu tavanomaista enemmän myös rikoksen uhreista eikä pelkästään rikollisten oikeuksista vankiloissa

sen jälkeen keskustelussa on kuitenkin tullut ilmi että lain mukaan kuitenkin vangin saa eristää ja tarkkailla häntä teknisin apuvälinein mutta tarkkailuhaalaria ei saa käyttää

ojala niemelän puheenvuoroon piti todeta että en itse näe tätä tappiona edes vanhaselle enkä missään tapauksessa hallitukselle

mutta oma kysymykseni koskee oikeastaan sitä millä tavalla alaikäisten ja raiskausten uhrien asemaa voitaisiin vahvistaa oikeudenkäynneissä

myöhemmin selvisi että laki mahdollistaa vangin riisumisen ja vaatteiden tarkistamisen kun hän tulee takaisin vankilaan mutta selvisi että suuta ei saakaan pyytää avaamaan ja sitä nyt ollaan säätämässä tässä talossa omalla lailla että voisi vaatia myös suun avaamaan tuossa tarkistuksessa jossa hänet on jo ennen riisuttu alasti ja vaatteetkin on tarkistettu

voiko tulla parempi paketti

toivoisin että tässä voitaisiin löytää keinoja että esimerkiksi enää tuota raiskaajaa ei tarvitsisi oikeudenkäynneissä toistamiseen ja yhä uudelleen tavata

se on varsin kova tavoite johon nyt näyttävät kaikki muut jopa oppositiosta ainakin ryhmäpuheenvuoron mukaan myös kristillisdemokraatit liittyneen

senkin jälkeen ovi on pidetty auki vaihtoehtoisille toimenpiteille ja edelleen se pidetään auki sinne asti kunnes päätökset on eduskunnassa säädetty

arvostettu puhemies

kysyisin myös oikeusministeriltä miten te suhtaudutte siihen että liikenteen rikkomuksissa voitaisiin ottaa käyttöön tällainen pistejärjestelmä

tämä tarkkailuhaalareiden käyttö oikeusasiamiehen mukaan rajoittaa vangin tahdonvapautta ja itsemääräämisoikeutta

mitä tulee sitten näihin puheisiin yleislakosta niin kyllä teidän puheenjohtajanne urpilainen tvssä totesi että mitään työmarkkinajärjestöjen toimenpiteitä hän ei jätä ulkopuolelle ja on valmis niitä tukemaan

tällä hetkellä olemme aika kohtuuttomassa tilanteessa että hyvin pienistä rikkeistä jopa patterin puuttumisesta taskulampussa saattaa seurata ajokielto ja yrittäjälle työnteon este

tässä edustaja zyskowicz hieman ehkä provosoidenkin tätä asiaa läpi kävi mutta voisi ihan hyvin kysyä eikö jo koko vankilassa ulos täältä huikeat

nyt autoveron suunnitellut korotukset mahdollisesti vaikuttavat tähän autokauppaan negatiivisesti jolloin suunniteltu verotulojen kasvu ei toteudu ja autokantamme vanhenee entisestään

tietysti kun tavoite on ollut nyt se että pystymme keräämään enempi tuloja valtiolle tällä autoveron korotuksella niin lopputulos voi olla toisenlainen

aivan lopuksi lyhyesti käyn tämän oman pelkoni vielä läpi

valtiovarainministeriön kaavailema autoveron korotus vaikuttaa siis todennäköisesti negatiivisesti meidän uusien autojen kauppaan

leikkaukset ja veronkorotukset eivät ole varmastikaan kenellekään mieluisia tehtäviä

tästä on tietenkin varmasti aina erimielisyyttä ja päätökset täytyy käydä läpi tapauskohtaisesti ja miettiä tarkasti että niistä ei tule kenellekään kohtuutonta kärsimystä ja ne jotka pystyvät kantavat isomman vastuun ja näin yhdessä varmasti pystymme etenemään

arvoisa puhemies

on tärkeää ja ajallisesti voisi sanoa että lopultakin että nyt hallituksen pitkään valmistelema ilmasto ja energiastrategia on saatu valmiiksi

siinä esitetään keinot joilla maamme saa hiilidioksidipäästöjään alas energiankulutuksemme kokonaisuudessaan kuriin sekä osana tätä uusiutuvan energian käytön ylös eun vaatimalle tasolle

minkään yhden puolueen ohjelmaa ei ole noudatettu ja näin tietysti toivottavasti olemme löytäneet sellaisen kokonaisuuden jonka kanssa voimme edetä

ohjelman keskeisen sisällön tai sinivihreän langan voisi kiteyttää siihen että tavoitteenamme on nyt lisätä maamme energiaomavaraisuutta ja samaan aikaan edistää energiatehokkuutta sekä lisätä energiansäästöä

mutta olen aivan varma siitä että on seuraava hallitus sitten minkälainen tahansa on siellä puolueita vasemmalta oikealta keskeltä tai poliittisen kentän miltä reunalta tahansa ensi vaalikaudellakin tarvitaan lisätoimia jotta julkinen talous saadaan terveelle pohjalle

eli tässä on hyvin suuri mahdollisuus että nyt kun autoverotusta ei korotetakaan ja uudistetakaan pelkästään niin sanotun vihreän uudistuksen näkökulmasta vaan myös talouden fiskaalisin perustein niin on todennäköistä se että tämä kehitys kääntyy väärään suuntaan

halusin nostaa tämän sen takia esille että emme veisi autoilun verotusta väärään suuntaan turvallisuuden liikenteen päästöjen autokannan näkökulmasta ja myöskään talouden näkökulmasta

kaikkein tärkeimmät palvelut sosiaali ja terveyspalvelut koulutus ja niin poispäin vaarantuvat jos joudumme hallitsemattomaan äkkijarrutukseen ja se on helpolla edessä jos emme tämän talouden tasapainottamisessa onnistu

tämä tarkoittaa siis nimenomaan rakentamista ja asumista maataloutta mutta ennen muuta myös liikennettä

ja toivon että tähän vielä eduskunnan käsittelyssä puututaan ja katsotaan olisiko löydettävissä jokin muu keino

arvoisa puhemies

emme voi elvyttää tietämme ulos ahdingosta ja ratkaisut ovat varmasti rakenneuudistuksissa niin eläke sote työmarkkina energiavero kuin kuntauudistuksessakin

varmasti jokainen tienkäyttäjä autoilija kuljettaja ymmärtää sen että näissä talouden tasapainottamistalkoissa pitää itse kunkin olla mukana

tästä tulemme siihen haasteeseen johon meidän on syytä vastata vielä viime vuodenvaihteessa voimaan tullutta autoveron päästöperusteista verotusta ja eilen käsittelyssä ollutta pakettiautojen verotusta vastaavaa muutosta kovemmallakin kädellä

liikenne tuottaa ennen kaikkea hiilidioksidia tämä erityisesti vielä tänä päivänä ainakin juuri siksi että lähes kaikki liikennemuodot perustuvat edelleen valitettavasti öljypohjaisiin polttoaineisiin

mutta ilmaston kannalta on syytä huomioida myös liikenteen muut päästöt aina pölystä lähtien joka varsin usein unohdetaan

mutta liikenne tuottaa lisäksi merkittäviä dityppioksidi ja metaanipäästöjä sekä epäsuoraan ilmastoa lämmittäviä kaasuja kuten haihtuvia orgaanisia yhdisteitä typen oksideja ja monoksidia joita ei tuossa autoverotuksessa vielä huomioon oteta

on totta että liikenteen päästöjä voidaan alentaa nimenomaan vähentämällä ajamista liikennettä mutta myös kehittämällä hallituksen toimien mukaisesti julkista liikennettä ja uutta teknologiaa joka vähentää liikenteen keskimääräisiä päästöjä

näihin molempiin sekä liikenteen vähentämiseen että uuden teknologian käyttöön saamiseen jään lisäksi tarvitaan ohjauskeinoja paikka niin niihin pääsemiseksi tarvitaan ohjauskeinoja

tarvitsemme kuitenkin edelleen toimia muun muassa sähköautojen yleistämiseksi muun muassa verotuksen ja käyttöverotuksen kautta puhumattakaan maakaasu ja biokaasuautojen verotuksesta

olisi varsin järkevää tehdä nopeasti lisätoimet autoverotuksen uudistuksessa niin että kaasuautot tulisivat hankintahinnoiltaan vastaavien bensa ja dieselautojen hintaisiksi

meillä on edelleen verotuksessa sellaisia kummajaisia tai virheitä tai voisi sanoa vaikuttimia jotka estävät ympäristöystävällisten tuotteiden käyttöönottoa

biokaasuautojen rinnalla voisi mainita esimerkiksi alkylaattibensiinin joka on puhtain mahdollinen petrolituote joka ei käytännössä sisällä lainkaan hiilivetyjä aromaatteja eikä alkaaneja ja hiilivetykoostumus on haitattomampi sekä käyttäjän että ympäristön kannalta

arvoisa puhemies

niin missään tapauksessa niin kuin tässä edustajakollega suutari totesi emme vähättele sitä työtä mitä tehdään harmaan talouden parissa

mutta edustaja feld ranta kun te sanoitte että eduskunnan tietopalvelu on käynyt nämä läpi ja että nämä laskelmat perustuvat eduskunnan tietopalvelulta saatuihin arvioihin niin minua kiinnostaisi harmaan talouden rinnalla myös rahoitusveron osuus

suurimman osan päästöistä tuottavassa autoliikenteessä on keskeistä vähentää autojen keskimääräistä polttoaineen kulutusta kuitenkin sillä hiilidioksidipäästöjä ei voi vähentää katalysaattorin kaltaisilla ratkaisuilla

minkälaisia lausuntoja eduskunnan tietopalvelu on antanut näistä teidän vaihtoehtobudjettinne kahdesta suurimmasta yksittäisestä tulokomponentista

löytyvätkö nämä lausunnot jostain miten nämä arviot ovat eduskunnan tietopalvelussa syntyneet

kyllä tässä asiassa minun täytyy olla nyt samaa mieltä opposition edustajien kanssa siitä että kyllä vaikutusten arviointi kuuluu ehdottomasti hyvään lainsäädäntötyöhön

pitää arvioida vaikutukset sukupuolten välillä lapset perheet myös kuntatalous

arvostettu puhemies

arvoisa puhemies

minun on tässä kyllä oltava nyt opposition kanssa samaa mieltä että näissä on ollut puutteita mutta siitä olen eri mieltä että se olisi nyt jollain erityisellä tavalla muuttunut

arvoisa puhemies

ryhmäpuheenjohtaja vei toisen minuutin koetan tiivistää

pidän erittäin myönteisenä sitä että nyt budjettiriihen alla valtio ja helsingin seudun kunnat pääsivät sopuun kaavoituksen lisäämisestä

työnantajat ovat tähän asti tietysti kantaneet täyden vastuun sairauslomapäivistä

me ihmiset emme ole ainoita suomessa joita uhkaa ikärakenteen jyrkkä muuttuminen

näitä samoja puheenvuoroja kyllä käytettiin tässä salissa viime kaudella ja kannettiin huolta että nämä vaikutusarvioinnit eivät täyttäneet sellaista hyvän lainsäädännön henkeä

arvoisa puhemies

tämä on tärkeää ja hyvää on myös se että jatkossa raideyhteyksiä kehitettäessä tehdään tämäntyyppisiä ratkaisuja eli halutaan myös sitoumuksia näiden raideyhteyksien varrella olevilta kunnilta siitä että näitä maa alueita otetaan aktiivisesti rakentamiskäyttöön asumiseen taikka teollisuuteen työpaikka alueiksi tai muuhun

se oli erittäin hyvä ammattilaisen puheenvuoro joka toi esille näitä meidän koululaitoksemme hyviä puolia ja on hyvä että tämä koulunkäyntiavustajien tilanne nousee myös tässä salissa esille

ehkä tämä on sellainen paikka arvoisa puhemies missä meillä poliitikoilla ja kaikilla ketkä sitten ministerinä toimivat ja hallituksessa ovat on peiliin katsomisen paikka että piirun verran paremmin näitä hommia voidaan tehdä ja vielä edustaja esa ja vastauspuheenvuoro

tämä kyseinen asia oli meillä ympäristövaliokunnassa käsittelyssä ja kävimme laajan ja monipuolisen asiantuntijakuulemisen

arvostan edustaja filatovin osaamista ja tietoa työelämäkysymyksissä tässä salissa varmasti kaikista korkeimmalle ja on totta että sairaanhoitajat opettajat ja tämäntyyppiset kysymykset tulee käydä tässä lain valmistelussa läpi

kyllä kansainväliset vertailut osoittavat sen että ei mietojen alkoholijuomien mainonta lisää alkoholinkulutuksen määrää vaan ennen muuta vaikuttaa siihen mitä tuotteita ostetaan ja siitä loppupelissä tässäkin on kyse

palm ei paljastanut sitä mitä kristillisdemokraatit tulevat esittämään niin on hyvä että tätä keskustelua yli puoluerajojen käydään ja tehdään työtä koulunkäyntiavustajien aseman parantamiseksi

niin kuin me kaikki hyvin tiedämme niin tämä laji on sellainen laji noin maailmanlaajuisesti että tämän lajin turvaaminen ja tulevaisuus on yksin meidän suomalaisten käsissä ja sen takia tässä asiassa on tärkeä toimia oikealla tavalla

koulunkäyntiavustajat ovat tänä päivänä ehkä kuntapuolen suurin ammattiryhmä joka tekee pätkätyötä ja minunkin näkemykseni mukaan heille olisi tarjottava työtä läpi vuoden ja ennen muuta niin että tuo työ ei olisi kesäaikaan jotain aivan muuta kuin kasvatustyötä vaan kunnista varmasti löytyisi päivähoidosta ja muulta alalta koulunkäyntiavustajille sopivaa lähellä koulutusta olevaa työtä

arvoisa puhemies

ääritilanteet esimerkiksi syöpähoitotilanteet niin kuin tuossa puheenvuorossa totesin ovat sentyyppisiä että ei voi olla että jokainen hoito on oma sairauslomapäivä vaan näihin löytyy lainvalmistelun kautta ehdottomasti ratkaisut

käy minun mielestäni olisi pohditaan niin kun mietitään raideyhteyttä forssaan ja siitä poriin niin minun mielestäni olisi harkitsemisen arvoista ja voisi olla yksi järkevä vaihtoehto linjata riihimäen aseman kautta tuo riihimäkiforssapori yhteys joka synnyttäisi itse asiassa suomeen ainutlaatuisen aidon itälänsi suuntaisen raideyhteyden

tätä keskustelua kuunnellessa on tullut selväksi että suomessa on tarve sosiaali ja terveyspalvelujen uudistukselle ja näyttää siltä että aika lailla tässä salissa ollaan yhtä mieltä siitä että emme voi jatkaa nykyisellä mallilla

mihin asiantuntija arvioihin perustuvat teidän harmaan talouden ja rahoitusveron tuottotavoitteenne ne ovat merkittävässä osassa tässä teidän vaihtoehtobudjetissanne ja mitkä ovat ne asiantuntijatahot mistä nämä laskelmat on saatu

eli mietojen alkoholijuomien mainonnalla tuetaan kovassa kilpailussa suurien maailmanlaajuisten tuotemerkkien seassa myös pienempiä kotimaisia tuotemerkkejä

eli meillä kuitenkin kansainvälistä mainontaa tulee olemaan vaikka se ajettaisiin läpi että suomessa alkoholin mainonta rajoitettaisiin täällä esitetyillä tavoilla

se on luokiteltu äärimmäisen uhanalaiseksi lajiksi

tämä on tärkeä asia jonka ed

tuo yhteys kulkisi aika lailla neitseellisen maan läpi ja antaisi mahdollisuuksia tämäntyyppiseen järkevään uuteen maapolitiikkaan mitä nyt on eteenpäin viety

suomi on sitoutunut lukuisissa eri sopimuksissa saimaannorpan suojeluun kansainväliselläkin tasolla mutta tästä huolimatta kanta ei ole kehittynyt niin kuin toivottavaa olisi

se on yksi merkki siitä että nykymalli ei toimi sillä tavalla että siihen kannattaisi jähmettyä vaan tarvitaan rohkeutta uudistaa

meillä tulee näkymään alkoholia internetissä kasvavassa määrin myös lukuisilla tv kanavilla joita nuoriso katsoo ja vaikka haluaisimme niin me emme pysty sitä suomessa estämään näiltä kanavilta joita ulkomailta seurataan

arvoisa puhemies

ympäristöministeriön hallinnonalalta olen huolestunut siitä että siirtoviemäreihin ei ole varattu lainkaan rahoitusta ensi vuodelle eli yhtään uutta siirtoviemärihanketta ei olla saamassa liikkeelle

olen aivan varma että me tarvitsemme tulevaisuudessakin yhteistyötä niin kuntien välistä yhteistyötä kuin ehkä laajempaakin yhteistyötä

nämä siirtoviemärit ovat jopa tehokasta itämeren suojelutyötä mutta erittäin tehokasta lähivesien ja juomavesien suojelutyötä

sen takia minun mielestäni olisi järjetöntä tehdä sellaista lainsäädäntöä missä me tukahduttaisimme suomalaiset pienpanimot ja heidän työpaikkansa hukattaisiin vaan annetaan heidän toimia vastuullisella tavalla niin kuin meillä tällä hetkellä he toimivat

olen myös varma siitä että suomessa tullaan näkemään keskustan aloittaman tien mukaisesti myös kuntaliitoksia tulevaisuudessa jos kunnat näin itse tulevaisuudessa tulevat päättämään

minulle jäi itselleni mieleen ympäristövaliokunnan kuulemisessa erittäin vahvasti se miten tuo kanta on kehittynyt viime vuosina

tyytyväinen olin myös siihen että peruspalveluministeri guzenina richardson totesi täällä salissa että tulevaisuudessakin kunta voi tuottaa palvelut itse yhdessä toisten kuntien kanssa tai ostaa niitä toiselta kunnalta tai yksityisiltä palveluntuottajilta yritykset järjestöt säätiöt ja että yksityinen ja kolmas sektori täydentävät kuntien palveluja

arvoisa puhemies

nyt tilanne on se että useat kiinteistöt voisivat liittyä siirtoviemäriin jos sellainen tehtäisiin

tuoreen tutkimuksen mukaan ammattikorkeakouluopiskelijoista hyvin suuri osa ei vielä tiennyt lukioaikana mitä he haluavat opiskella

nyt kun valtiolta ei siirtoviemärihankkeisiin rahoitusta ole löytymässä niitä ei tehdä ja näin ollen kiinteistöt ovat pakotettuja tekemään jätevesiasetuksen kautta erilaisia omia ratkaisuja jotka eivät välttämättä ole pohjavesien ja lähivesien kannalta parhaita

tämän jälkeen kuitenkin norppakannan myönteinen kehitys on viimeisen viiden vuoden aikana pysähtynyt ja syntyvyys on vähentynyt merkittävästi

nyt olette arvoisa opetusministeri käynnistämässä uutta pilottihanketta lukioiden opinto ohjauksen kehittämiseksi

näin varmasti me kaikki puolueet olemme tästäkin yhtä mieltä että me tarvitsemme laajasti erilaisia toimijoita sote puolelle mutta päävastuu ja vastuu näistä palveluista on tulevaisuudessakin aina kunnilla

myös näistä aloituspaikoista kysyisin että millä tavalla ministeri olette puuttumassa siihen että meillä on alueita esimerkiksi päijät häme ja kanta häme joissa jokaista ammattikoulun aloituspaikkaa kohden on puolitoista hakijaa ja sitten on alueita joissa ei ole edes yhtä hakijaa per aloituspaikka

me olemme tällä ja edellisellä hallituskaudella perustaneet useamman kansallispuiston joilla on ollut vahva paikallisten asukkaiden tuki mikä on näissä minun mielestäni perustamisen yksi avainehto

arvoisa puhemies

yhtenä esimerkkinä on vanhuspalvelulaki joka on hyvä merkki siitä että lainsäädännöllisesti voimme parantaa sosiaali ja terveyspuolen palveluita mutta tarvitsemme varmasti myös uusia tapoja tehdä hyviä käytänteitä eri kunnista ottaa laajemmin käyttöön ja myös uusia ideoita

arvoisa puhemies

vaikka tuo kanta on pysynyt kohtuullisella tasolla näinäkin vuosina niin nimenomaan näitä uusia nuoria saimaannorppia ei ole tullut ja se on nyt sen kannan suurin uhka joka uhkaa saimaannorpan tulevaisuutta tästä eteenpäin

toivon ja vaadin että luontopalvelujen rahoitus näissä tilanteissa turvataan niin että nämä uudet kansallispuistot saadaan toimimaan tehokkaasti

itse asiassa kansallispuistoihin sijoitetut eurot tulevat moninkertaisesti takaisin lähialueiden matkailutulojen kasvaessa